ja vielä edustaja sarkomaa sitten ministeri vastaa puhuu resiten puhujalista on suunnitteilla

sosiaalitoimistoissa ei yksikään työntekijä voi samalla tavalla asettaa köyhiä jonoon kuin täällä keskustelussa nyt halutaan välillä laittaa

kuitenkin kun erilaiset allergiat esimerkiksi maitoallergia ja laktoosi intoleranssi ovat länsimaissa lisääntyneet maitoteollisuuden on täytynyt tähän reagoida

peruslähtökohtana siinäkin työssä on se että perheen tai yksilön tosiasiallinen tilanne vaikuttaa ja on se merkittävä jonka työntekijät aina pyrkivät ratkaisemaan

nyt kaikissa kaupoissa on aina vain enemmän saatavilla niin vähälaktoosisia kuin jopa täysin laktoosittomiakin tuotteita

arvoisa puhemies

tärkeintä ei ole kuntien lukumäärä vaan se että jokaisesta vanhuksesta huolehditaan jokainen sairas saa hyvää hoitoa ja jokainen lapsi voi opiskella laadukkaassa koulussa

jos siis seuraamme yksin asuvan työmarkkinatuella elävän elämää kuukauden tiedämme että hän todella on välittömän korotuksen tarpeessa

jos seuraamme pariskuntaa josta toinen on työssä ja toinen työtön tilanne on kieltämättä tiukka mutta ehkä hieman parempi kuin tämän yksin elävän

tämän vuoksi ensimmäinen korotus tehdään nyt työmarkkinatukiin eikä sitä käytetä tarveharkinnan poistoon

tämä ei kuitenkaan sulje sitä tarvetta että jatkossa tarveharkinta poistettaisiin sillä sillä on tasa arvoistava ja inhimillistävä merkitys sille yksilölle joka nyt on puolison tuloista riippuvainen

on tärkeää että me ihmiset itse kauppareissuillamme tekisimme harkittuja valintoja ja kiinnittäisimme huomiota siihen että ostaisimme vain sen verran kuin kulutamme

arvoisa puhemies

itse olen hyvin pettynyt siihen että lapsivähennystä ei tämän esityksen mukaan ilmeisesti olla jatkamassa

arvoisa puhemies

ensi vuoden budjettiesitys on vastuullinen budjetti jolla pystytään taittamaan maamme velkaantumista huolimatta yhä vain synkkinä jatkuvista talouden näkymistä

se on ollut juuri niille lapsiperheille jotka ovat työelämässä mutta ovat pienituloisia ja joilla tämä kulu menee ihan maidon ostamiseen ja lasten harrastuksen maksamiseen tärkeä vähennys ja nyt te olette sen poistamassa

ikävä kyllä pikavippejä nostavista ihmisistä moni ei saisi normaalia lainaa pankista joten heidän kykynsä suoriutua velvollisuuksistaan on lähtökohtaisestikin heikompi kuin pankista lainaa saavilla henkilöillä

venäjä pakotteiden ja vastapakotteiden lopullisia vaikutuksia ei vielä kukaan voi arvioida eikä vienti muuallekaan vedä niin kuin on toivottu

budjetti ei ole kuitenkaan pelkkä säästöbudjetti vaan se sisältää työllisyyttä tukevia toimia ja investointeja sekä pienituloisten ja haavoittuvassa asemassa olevien elämää helpottavia esityksiä

erityisen tärkeää sosialidemokraateille olivat eläketulovähennyksen korotus mikä parantaa eläkeläisten ostovoimaa pienituloisten lapsiperheiden asemaa kohentava lapsivähennys sekä sosiaalihuoltolain uudistus

no sitten tässä teidän omassa hallituksen esityksessä on ihan selvästi sanottu että indeksisidonnaisuuden lakkauttaminen luo uusia toimeentulotukiasiakasperheitä eli lapsiköyhyys lisääntyy

itse asiassa viime kaudella täällä oppositio käytti hyviä puheenvuoroja muistan koska itsekin olen pitänyt tätä sydämenasiana ja puhunut paljon lapsiperheköyhyydestä ja muun muassa perussuomalaiset nostivat esille sen että ainakin tätä lapsivähennystä pitäisi jatkaa koska jos tilanne ei ole muuttunut niin se lisää sitten lapsiperheköyhyyttä

työllisyyden vahvistaminen on ollut yksi sdpn keskeisimpiä hallituskauden tavoitteita ja valtiovarainministeri rinne vahvistaa tätä linjaa

pikavippejä ei oteta normaalin lainan tavoin harkitusti ja yleensä henkilön omaisuuden kartuttamiseksi

nykyinen vapaaehtoisuuteen perustuva järjestämistapa ei takaa koko maassa työttömille moniammatillista yhteispalvelua minkä vuoksi työttömät ovat olleet tämän suhteen eriarvoisessa asemassa

on tärkeää että vakinaistamisen myötä järjestelmää voidaan myös kehittää paremmaksi ja toimivammaksi koko maan laajuisesti näiden hyvien käytäntöjen mukaisesti jotta työvoiman palvelukeskukset voivat auttaa entistä tehokkaammin vaikeasti työllistyviä työmarkkinoille tässäkin työllisyystilanteessa

aivan lopuksi on pakko todeta että pikavippien tarvetta voidaan poistaa myös puuttumalla työttömyyteen ja köyhyyteen

tämän vuoksi hallitus tehostaakin nuorisotakuun toimeenpanoa muun muassa kuntakokeiluhankkeiden avulla parantamalla viranomaisten ja muiden toimijoiden yhteistyötä

stmn saamien selvitysten perusteella raskaudenkeskeytyksiä koskevia viikkorajoja tai terveydenhuollon henkilöstön oikeuksia kieltäytyä tehtävistä ei ole syytä muuttaa

sen sijaan olennaista on huolehtia riittävästä ehkäisyneuvonnasta koulutusjärjestelmässämme

rauman telakan eläessä tällä hetkellä täystyöllisyyden kannalta vaikeita aikoja kysynkin ministeriltä miten käytännössä tämän rajavartiolaitokselle tulevan ulkovartiolaivan hankinta etenee

ensi vuoden budjetin ja tämän vuoden lisäbudjetin infrainvestoinnit ovat vahva panostus tulevaisuuteen minkä lisäksi ne tarjoavat työpaikkoja tuhansille

arvoisa puhemies

kieltäytyminen raskaudenkeskeytyksistä johtaisi käytännössä sairaaloissa tilanteeseen jossa osa henkilökunnasta vapautettaisiin aborttien suorittamisesta ja osa ei

mutta nythän tämä esitys itsessään ajaa ihmisiä toimeentulotuen piiriin niin kuin tässä hallituksen esityksessä ihan totuudenmukaisesti todetaan

abortissa ei voi olla kysymys hoitohenkilökunnasta vaan jokaisen naisen oikeudesta omaan kehoon ja oikeudesta saada tarvitessaan puolueetonta apua

arvostan sitä että luulen että tällä hetkellä salissa tätä esitystä ovat puolustamassa juuri he jotka eniten näistä leikkauksista murhetta kantavat

terveydenhuollossa ja sosiaalityössä työskentelevät joutuvat toisinaan kohtaamaan tilanteita joissa oma eettinen näkemys voi olla ristiriidassa hoitotapahtuman kanssa

toki meidän on varmistettava se että uudistuksen lopputuloksena todella on nykyistä sujuvammat ja vaikuttavammat ja laadukkaammat sosiaali ja terveyspalvelut

me puhumme tästä ajasta jolloin kun pitää säästöjä tehdä vuosittaiset indeksijäädytykset ovat olleet jollain tavalla viesti siitä että taloudellisen tilanteen vuoksi on tehtävä nyt joku poikkeuksellinen toimenpide mutta tämä linjaus on paljon pidempiaikainen

olen erittäin tyytyväinen siihen että vastuukunta voi saada oikeuden järjestää jo nykyisinkin järjestämiään peruserikoissairaanhoidon palveluita

jos sitten joku alalla työskentelevä joutuu myöhemmin tilanteeseen jossa huomaa oman arvomaailmansa muuttuneen vaihtoehtoja asian ratkaisemiseen on olemassa muitakin kuin kansalaisaloitteen oikeus kieltäytymiseen

kuten täällä edustaja mäkisalo ropponen ja edustaja vahasalo totesivat meidän tulee juuri tavoitella peruserikoissairaanhoidon kytkemistä nykyistä tiiviimmin perusterveydenhuoltoon

integraatio sosiaali ja terveyspalveluiden välillä ei yksin riitä vaan varhaista puuttumista ja hoidon vaikuttavuutta on parannettava myös perus ja erikoistasoisia hoitoketjuja lyhentämällä

tällaisessa tilanteessa työyhteisön ilmapiiriin vaikuttaisi kuitenkin väistämättä että yksi ikään kuin moralisoisi myös muita aborttityön tekemisestä vaikka hiljaisestikin

sitten vielä haluaisin sanoa tästä lapsiperheköyhyydestä että aivan kuten edustaja katainen täällä sanoi tämä on ongelma joka on ollut pitkään ja on hirvittävän surullista että me emme pysty pysäyttämään sitä että esimerkiksi köyhyys ei periytyisi lapselle

naistentautien erikoislääkäreitä ja hoitajia työskentelee paljon myös yksityisellä sektorilla ja avovastaanotoilla joilla ei abortteja suoriteta

vähän

arvoisa puhemies

hoitohenkilökunnan tulee kuitenkin olla rinnallakulkija sillä kukaan ei voi eikä kukaan saa tehdä naisen puolesta päätöstä abortista

hoitohenkilöstön kautta yritetään nyt luoda yhteiskuntaamme ilmapiiriä jossa abortista tehdään häpeä ja tabu

tässä salissa joudumme miettimään valtion ja yleensäkin julkista velkaa jossa kunnat ovat osa tätä ongelmaa

me myöskin tiedämme että kansalaisten yhdenvertaisuuden vuoksi meidän on syytä tasata kuntien välisiä eroja

laki velvoittaa kuntaa huolehtimaan ikääntyneen väestönsä hyvinvoinnin terveyden ja toimintakyvyn tukemisesta sekä heidän tarvitsemistaan sosiaali ja terveyspalveluista

onkin oltava tyytyväinen siihen että hallitus sopi valtiontalouden kehyksistä painottaen talouskasvun ja uusien työpaikkojen lisäksi vahvasti sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja jokaisen osallisuuteen perustuvaa hyvinvointia

hallitus osoitti myös kykynsä tehdä sosiaalisesti kestäviä päätöksiä muun muassa keventämällä pienituloisten palkansaajien verotusta ja korottamalla asumistuen enimmäisasumismenoja

erityisesti länsi suomi tulee jatkossa olemaan kovilla jos vos uudistus toteutuu ehdotettuna

haluaisinkin kysyä ministeriltä

huomioidaanko esimerkiksi vanhenevan väestön epätasapainoista kustannusten jakautumista nyt riittävästi näissä uusissa kriteeristöissä koska juuri väestön vanheneminenhan on yksi tulevaisuuden keskeisin kuntien taloutta haastava kustannus

pidänkin tärkeänä että lainkohta hyvinvointia edistävistä palveluista nähtäisiin laajasti ja erittäin tärkeäksi kohdaksi koko vanhustenhuoltoa ja ikääntyneen väestön tulevaisuutta ajatellen

hyvinvoinnin ja toimintakyvyn ohjaus on järkevää toteuttaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa jotta tämän työn vaikuttavuus olisi mahdollisimman tehokasta mahdollisimman pitkään

lain ja sen hyvän soveltamisen lisäksi tarvitsemme koko yhteiskunnassa jonkinlaista asennemuutosta ajatuksiimme ikääntyvistä ihmisistä sekä heidän tarvitsemastaan tuesta ja avusta

edustaja jääskeläinen ehti jo lähteä mutta on pakko sanoa että on aika paksua ja ehkä todellisuudentaju on jollain tavalla heikentynyt jos täällä käyttää puheenvuoron ja sanoo että tämä hallituksen esitys on perussuomalaisten ansiota mutta se siitä

edustaja virtanen aivan totta toimeentulotuki on viimesijainen taloudellinen tuki mutta kyllä tämän siirron myötä väistämättäkin toimeentulotuen luonne muuttuu ja sen luonne on käytännössä jo nykyisellään muuttunut hyvin pitkälti etuudenomaiseksi tueksi